koska kysymyksessä ei ole puhtaasti tekninen sääntelyvaltuus vaan sääntely lähestyy energiamuotojen käytön sääntelyä ja koska sääntely lähestyy työ ja elinkeinoministeriön toimialaa samalla pitää asetuksenantovaltuus mielestämme osoittaa valtioneuvostolle ja näin me myös sitä esitämme

valiokunta korostaa haja asutusalueiden laajakaistahankkeen keskeistä merkitystä ja toteaa että hankkeen kunnianhimoisilla tavoitteilla ja niiden määrätietoisella eteenpäinviemisellä voidaan edistää huomattavasti tietoyhteiskunnan tasa arvoista kehittymistä

te nostatte aivan käsittämättömiä lukuja edustaja tiilikainen

valiokunta edellyttää että valtakunnallisesti edistetään yhdenmukaisten helppokäyttöisten työkalujen ja palvelujen kehittämistä erityisesti pientaloille kustannusten hillitsemiseksi

kun siis kertoimilla on laajempaa yhteiskunnallista merkittävyyttä ei niitä voida silloin jättää pelkästään teknisinä ministeriön määritettäväksi

valiokunnan asiantuntijakuulemisessa saamien selvitysten mukaan tällä hetkellä näyttää kuitenkin todennäköiseltä että asetettuja tavoitteita ei saavuteta suunnitellussa aikataulussa

energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpano edellyttää että rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan silloin kun rakennukseen tehdään suurempi korjaus tai muutostyö jolla on merkittävä vaikutus rakennuksen energiatehokkuuteen

valiokunta korostaa lisäksi että energiatodistuksen hankkiminen on tarkoituksenmukaista yhdistää rakennuksen kuntotarkastukseen jolloin energiatodistuksen hinnan pitäisi synergiahyötyjen vuoksi olennaisesti alentua

niin kuin sanoin niin minusta tämä asia on kuitenkin sen mittaluokan asia että me voimme symbolisesti tehdä omia päätöksiä joilla me näytämme muille esimerkkiä

energiatehokkuutta on parannettava vanhan rakennuksen korjauksen yhteydessä jos se on teknisesti toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa elikkä tässä ovat ne reunaehdot

pitää olla kestävä pohja pitää olla selvä näkemys

valiokunta on jo useaan kertaan aikaisemmin kantanut huolta harvaanasuttujen tai taloudellisissa vaikeuksissa olevien kuntien mahdollisuudesta maksaa laajakaistahankkeisiin kuuluvat kuntien maksuosuudet

teidän näkemyksenne ei ole selvä eikä oikea

mutta kun meillä tiede tuottaa tiettyjä lukuarvoja joiden pohjalta pystytään tekemään selviä johtopäätöksiä jotka johtavat ihan rationaalisesti johonkin ja tässä tapauksessa siihen määrään joka luonnonlohista nousee takaisin ylös jokiin kutemaan niin silloin minusta niitä päätöksiä pitää kunnioittaa mitä tiede meille tuottaa ja mennä niiden mukaan

pienituloisten keskituloisten osalla verotus kovenee teidän kauttanne kuntatalous kiristyy veropohjan muutokset joita te esitätte johtavat väistämättömään lopputulokseen

vastaavasti pääosin kotitalouksien ja muiden loppukäyttäjien kannettavaksi jäävä tilaajayhteyden toteuttamisen vaativa kustannuserä voi olla monille kotitalouksille aivan liian korkea jolloin laajakaistayhteyden kautta saatavilla olevat palvelut eivät tosiasiallisesti tulisi tasapuolisesti kansalaisten saataville

arvoisa herra puhemies

suurin osa näistä toimenpiteistä tarvitsee rakennusluvan joka tapauksessa joten luvanvaraisuus ei tämän kautta laajene

siihenkö te oikeasti ja aidosti pyritte

toinen merkittävä poikkeus on kevennetty menettely jota sovelletaan silloin kun myytävä rakennus tai kiinteistö taikka huoneisto tai sen hallintaoikeus enintään kaksi huoneistoa käsittävässä asuinrakennuksessa on arvoltaan vähäinen taikka jos on olemassa muu erityisen perusteltu syy kevennetyn menettelyn käyttämiseen

valiokunta korostaa mietinnössään että tilaajayhteys tulee olla jatkossa mahdollista saada kohtuullisin kustannuksin ja yhtäläisin periaattein koko suomessa

siitä syystä tämä on iso asia

laajakaistahankkeen keskeisenä periaatteena on myös jatkossa välttämätöntä pitää teknologianeutraalisuutta ja sen mahdollistamaa joustavuutta myöskin teknologian kehittyessä

arvoisa herra puhemies

eri kuntien rakennusjärjestyksissä voi olla tältä osin eroja

puiston laajennusalueet ovat valtion maita ja vesiä joiden avulla kansallispuiston pinta ala tuplautuu reilusti

mutta kun täällä oikeusministeri nyt on paikalla niin oikeusministeriltä tietenkin voisi aivan hyvin hänen näkemystään myös pyytää tästä erikoisesta tulkinnasta joka tämän lain kautta tulee väistämättömäksi

eri teknologioita sekä kiinteitä että langattomia verkkoja täytyy pystyä myös kysynnän mukaan hyödyntämään tarkoituksenmukaisella ja kustannustehokkaimmalla tavalla ja tarvittaessa toisiaan täydentäen

pykälän toinen poikkeus liittyy erityisesti kiinteistöjen luovutuksiin joissa kauppa tehdään suoraan myyjän tai ostajan välillä ilman että rakennus on vapaasti myynnissä markkinoilla esimerkiksi lähisukulaisten välisessä kaupassa kuolinpesän järjestelyihin liittyvissä kaupoissa tai muutoin tilanteessa jossa kiinteistöä ei anneta julkiseen myyntiin

tässähän asianomistaja itse asiassa alkaa tutkia rikosta tai epäiltyä rikosta tai väärinkäyttöä

arvoisa herra puhemies

esityksen perusteluissakin todetaan että muutokset aiheuttavat kuntien rakennusvalvontaviranomaisille lisätyötä mikä voi aiheuttaa lisäresurssitarvetta kunnan koosta ja rakennuskannan luonteesta riippuen sekä tarvetta lisäkoulutukseen

valiokunta korostaa että jatkossa olisi myös tärkeää arvioida perusteellisesti miten laajakaistarakentamista voitaisiin koordinoida ja yhdistää tarkoituksenmukaisella tavalla muuhun infraan kuten tiehankkeita tai sähköverkkoa koskeviin hankkeisiin kustannussäästöjen saamiseksi

toinen tietenkin on tämä koko oikeusvaltion periaate

jos normaalisti tilanne on se että poliisi tutkii syyttäjä syyttää ja sitten oikeus päättää oliko syyllinen vai syytön nyt annetaan tämä tutkintaoikeus kumminkin johonkin muualle kuin mistä oikeusvaltion periaatteet lähtevät

yhteenvetona voidaan todeta että valiokunta pitää yhtenäistä energiatodistusjärjestelmää tarkoituksenmukaisena mutta erityisesti pientaloja koskevien todistusten hintaa on seurattava

minusta tällainen asia ei voi olla niin että sillä lähdetään käymään kauppaa tai sitten nostatetaan vaaleihin ja sitten irtaudutaan siitä mitä muutama kuukausi aikaisemmin on sanottu

valiokunta pitää tärkeänä että ympäristöministeriö ohjeistaa energiatehokkuusnäkökulman huomioon ottamista rakennusvalvonnan työn helpottamiseksi ja mahdollisimman yhtenäisen tulkintojen varmistamiseksi eri kunnissa

valiokunta on saanut selvitystä myös uusista nopeista ja kustannuksia säästävistä kuiturakentamisen tekniikoista joita voidaan käyttää myös talvikaudella edullisemmin kuin tällä hetkellä

kansallispuistoalueeseen kuuluu nykyään lähes yksinomaan saaria kun taas laajennettuun kansallispuistoon kuuluu myös mannerrantoja sekä laajoja vesialueita

te olette ollut tätä lakiesitystä itse asiassa viemässä eteenpäin ja siitä syystä tietenkin on hyvin mielenkiintoinen kuulla mikä se oikeusministerin näkemys nyt tästä ihan periaatteellisesta lähtökohdasta on

valiokunta pitää tärkeänä että uudenlaisten rakentamistapojen etuja ja hyödyntämismahdollisuuksia pyritään selvittämään laajakaistahankkeiden kokonaiskustannusten madaltamiseksi

valtakunnallisen informaation ja helppokäyttöisten työkalujen sekä palvelujen edistämiseen sekä lain valvontaan on osoitettava myös riittävät resurssit että tätä voidaan hoitaa

ministeri haavisto avauspuheenvuorossaan loppulausumassa totesi että jos omistajaohjaus olisi niin kuin clark kent

valiokunta korostaa että lain täytäntöönpanon seurannalla on varmistuttava myös todistusten laatijoiden pätevyydestä ja riippumattomuudesta todistusten korkealaatuisuudesta ja hintatason kohtuullisuudesta

valiokunta toteaa että välitarkastelussa tulisi pystyä muodostamaan selkeä näkemys siitä tarvitseeko hanke uudistuksia esimerkiksi edellä mainitusta kustannusarviosta tai teknologian kehittymisestä johtuen tarvitaanko hankkeen toteuttamiseen lisärahoitusta ja miten tämä mahdollinen lisärahoitus hoidetaan

minä olen erittäin iloinen kun kuuntelin edustaja zyskowiczin puheenvuoroa jos tämä markkinausko nyt tässä asiassa alkaisi hiipumaan vähän oikeistollakin tähän suuntaan mitä vasemmisto on esittänyt koko ajan samoja linjauksia mitä te tuossa omassa puheenvuorossanne esititte

valiokunta edellyttää että ympäristöministeriö seuraa lain täytäntöönpanoa ja energiatodistuksen hintatason määräytymistä markkinoilla sekä hintatason kohtuullisuutta suhteessa siitä saatavaan hyötyyn ja antaa valiokunnalle selvityksen tilanteesta sekä laatijoiden pätevyydestä ja todistusten laadusta sopivan ajan kuluessa lain voimaantulosta ottaen erityisesti huomioon mahdollisuuden tarkastella pientaloja koskevia käytäntöjä

energiatehokkuusdirektiivi ei salli esimerkiksi tietyn ikäisten vanhojen rakennusten sulkemista pois sääntelyn soveltumisalasta kokonaan mutta kustannusoptimaalisuus on kaiken sääntelyn taustalla

kansallispuisto ja sen laajennusalue on kokonaisuutena eteläsuomalaisittain poikkeuksellisen erämaisena ja hiljaisena säilynyt aluekokonaisuus

valiokunta korostaakin mietinnössään että vanhojen rakennusperinnöltään arvokkaiden rakennusten energiatehokkuuden parantamisvelvollisuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös tekninen toiminnallinen ja taloudellinen toteutettavuus mikä vanhan rakennuksen osalta voi johtaa eri arvioihin kuin uudemman rakennuksen osalta

valiokunta painottaa että laajakaistaohjelman toimeenpanon jatkamisella ja tavoitteiden tasapuolisella saavuttamisella on olennainen merkitys suomen lähivuosien tietoyhteiskuntakehityksen ja aluekehityksen kannalta

mietintöön sisältyy myös kaksi vastalausetta jotka varmaan esitellään tässä myöhemmin

sivistysvaliokunta toi lausunnossaan esille että eräs keskeinen riski tietoyhteiskuntakehityksessä on kansalaisten eriarvoistuminen digitaalisiin osaajiin ja ei osaajiin mikä voi johtaa uudenlaiselle syrjäytymispolulle

rakennusperinnön kannalta arvokkaan rakennuksen energiatehokkuutta ei tule vaatia parannettavaksi esimerkiksi kosteusteknisiä ominaisuuksia heikentäen siten ettei rakennus enää soveltuisi alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa tai siten että rakennuksen arvokkaiden ominaispiirteiden säilyttämisen kannalta korjauksen kustannukset nousisivat kohtuuttomiksi

ikävä kyllä kuutteja on kuitenkin viime vuosina syntynyt vähän ja norppakanta on tällä hetkellä ollut taantuva mutta vesialueiden liittämisellä puistoon luodaan edellytyksiä tehostaa saimaannorpan suojelutoimia ja lisäksi voidaan samalla parantaa uhanalaisen saimaannieriän suojelua

liikenne ja viestintävaliokunta toteaa mietinnössään että tietoyhteiskuntakehitys vaatii uudenlaisia valmiuksia ja taitoja mikä korostaa koulutuksen ja siihen panostamisen merkitystä myös jatkossa ja tulevaisuudessa

on tärkeä huomata että olemassa olevaan rakennuskantaan sisältyy suurin mahdollisuus energiatehokkuuden parantamiseen sillä rakennuskanta uudistuu tällä hetkellä uudisrakentamisen kautta vain noin prosentin vuosivauhdilla

suomalaisille tulisi turvata yhtäläiset mahdollisuudet saada koulutuksessa kansalaistaitoja ja tietoyhteiskunnan työelämän edellyttämiä valmiuksia

nahkiaissalon alueen osan liittämisestä kansallispuistoon on käyty keskustelua ja varmaan käydäänkin keskusteluja tulevaisuudessa

tietoturvan merkitys kasvaa väistämättä edelleen tietoyhteiskuntakehityksen myötä ja siitä huolehtiminen on keskeistä myös monien yhteiskunnan perustoimintojen sekä kansalaisten perusoikeuksien toteuttamisen kannalta

pitää muistaa myös että energiatehokkuuden parantamiseksi korjaustyön yhteydessä tehdyt investoinnit maksavat itsensä usein nopeasti takaisin pienentyneinä kustannuksina

koloveden kansallispuistossa harjoitettu hirvenmetsästys ja sen jatkaminen on puhuttanut runsaasti asian käsittelyn yhteydessä ja aikana

sääntelyn hajanaisuus vaikeuttaa tietoturvan käytännön toteuttamista ja tekee toimijoille haasteelliseksi pysyä ajan tasalla siitä mitkä säännökset missä tilanteissa koskevat juuri heitä

hallituksen esityksen tavoitteena on ollut löytää nykyisen lainsäädännön puitteissa sellainen järjestely joka ottaa kohtuudella huomioon alueella toimivien paikallisten asukkaiden tarpeet hirvenmetsästyksen jatkamiseksi alueella

arvoisa herra puhemies

valiokunta näkee kattavan ja yhtenäisen tietoyhteiskunnan tietoturvalain säätämisen keskeisenä lähivuosien tavoitteena johon olisi välttämätöntä panostaa turvallisen ja palvelukehitysmyönteisen tietoyhteiskuntakehityksen varmistamiseksi

minä olen seurannut energiapolitiikkaa melko pitkään

arvoisa herra puhemies

nykyisin voimassa olevan koloveden kansallispuistoasetuksen mukaan paikalliset asukkaat saavat metsähallituksen luvalla metsästää hirveä suurimmassa osassa kansallispuistoa

tarastihan teki tämän tutkimuksen tai selvityksen itse asiassa taitaa olla vuosi puolitoista aikaa jolloin käytiin tätä läpi mikä on suurin este jotta tuulivoimaa ei rakenneta

ehkä se perusongelma liittyy siihen että tämä on tämmöinen osaoptimoinnin mallimaa että jokainen tuotantolaitos osaoptimoi itsellensä ja sitten yritetään polttoainejakeiden kautta vielä osaoptimoida ja eihän silloin kestävää pitkäaikaista tulosta pysty saavuttamaan

myös kansalaisen oikeuksien tietoyhteiskuntakehityksen ja esimerkiksi sosiaalisen median palvelujen yleistymisen myötä mahdollisesti muuttuvia suojaamistarpeita erilaisten identiteettivarkaustilanteiden sääntelyn tarvetta voitaisiin arvioida tässä samassa yhteydessä

valiokunta haluaa todeta että paikallisten asukkaiden hirvenmetsästysoikeuden säilyttäminen on niin sanottu saavutettu etu jota ei ole haluttu poistaa

suurin este on meidän oma hallinto puolustushallinto tie rautatie ja myös sitten kuntien kaavaprosessit

nythän tämä esimerkki jota nyt on käytetty liuskekaasu joka on muuttanut kivihiilen hinnoittelua osoittaa sen

kyllähän sillä puolella tietenkin pitäisi mahdollisimman nopeasti pystyä perkaamaan ne esteet pois jotta tuulivoiman rakentaminen oikeasti lähtisi eteenpäin

tästä oikeastaan vaikka tämä mikään kyselytunti ei ole ministerille esitän kysymyksen

toinen sitten todella suuren luokan ja oikeastaan nopean luokan kysymys on tämä kaivosteollisuuden tulevaisuus lupahallinnon ja valvontahallinnon näkökulmasta mitä siinä oikeasti alkaa tapahtua koska se tilanne on kestämätön ja sietämätön jos näitä ongelmia toistuu mitä tässä nyt on ikävä kyllä viime aikoina nähty

lisäksi merkittävällä osalla puistoon liitettäviksi ehdotetuista uusista alueista hirvenmetsästys on paikallisille asukkaille edelleen mahdollista alueen hallinnasta vastaavan viranomaisen luvalla